minun mielestäni tämä on hyvin olennainen asia

minä uudistaisin sen että opiskelijoiden edustusta ei kannata pelätä koska ainakin helsingin yliopiston opiskelijat toimivat talon puolesta erinomaisella tavalla

tässä kuitenkin ainakin siinä muodossa kuin minä olen esittänyt tätä virastoa tarkoituksena on nimenomaan kevyt ratkaisu jossa maassa toimivien kansalaisjärjestöjen on helppo puhua ja ehkä saada ne yhdessä tärkeiden ihmisoikeusaloitteiden taakse

nämä pykälät etenkin tämä toinen tarkoittavat käytännössä sitä että tämmöinen nova groupin tapainen toiminta muuttuisi rikokseksi

asiantuntija ojanen joka nykyään niin sanotussa nokia laissa esiintyy riippumattomuuden esitaistelijana on tässä asiassa taas tulkinnut koko ajan asiaa vain eun komission kannalta

perustuslakivaliokuntahan yritti asiantuntijoihin viitaten päätyä siihen että kannattaisi vielä miettiä että ei yhdellä rysäyksellä mennä työsuhteisiin

minusta olisi aika tärkeätä se että suomessa sellaiset ihmiset jotka paneutuvat eu oikeuteen ja esiintyvät asiantuntijoina lähtevät siitä että käytetään eu oikeutta myös kansallisessa tarkoituksessa myös puolustamaan maamme kansalaisia

zyskowicz oli sitä mieltä että suomella ei ole ihmisoikeusongelmia niin hän ei ilmeisesti ole seurannut euroopan ihmisoikeustuomioistuimen työtä jossa suomi saa per capita ehkä eniten tuomioita euroopassa tällä hetkellä pääosin tästä myöhästymisestä mutta myös sananvapauden loukkaamisesta hyvinkin rajusti

minä pitäisin kyllä hyvin tärkeänä että tuettaisiin ministeri braxia siinä että mitä tää koko työryhmä tarkisti punaparonit

minusta on hyvin olennaista todeta se että suomella on ollut täysi oikeus yrittää etsiä kohtuullista ratkaisua näiden vuokranantajien oikeuden turvaamiseksi

jo ne lakiehdotukset saataisiin ehkä tarkistettuna parannettuna vielä tähän eduskuntaan säädettyä ennen seuraavaa eduskuntavaalia ja päästäisiin grecon kanssa semmoiseen tilanteeseen että meidän suhteen tässä suhteessa ei enää moitittavaa ole

ensin sanoisin sen että on hyvin tärkeää että tämä yliopistojen kiinteistöasia myös saadaan päätökseen että yliopistot saavat joko itse tai välillisesti kiinteistönsä omaan käyttöön

ei pitäisi nyt lähteä siitä että ollaan niin rähmällään euta kohti ettei voida puolustaa suomalaisia silloin kun he ovat vaikeuksissa

jos ed

toiseksi sanoisin sen että se ydin koko ajan näissä yliopistoissa kaiken muun lurituksen ulkopuolella on nimenomaan tämä opettajaoppilas suhdeluku jota ehdottomasti pitäisi suomen yliopistoissa parantaa

zyskowicz nyt on seurannut miten oikeisto toimii unkarissa tällä hetkellä niin kyllä on syytä ylläpitää eurooppalaista ihmisoikeuskeskustelua

esillä olevaan euroopan neuvoston lahjontaa koskevaan sopimukseen liittyy vielä suomen varaumia jotka olisivat poistettavissa kriminalisoimalla lahjusten lisäksi myös vaikutusvallan väärinkäyttö

minä olisin vähän nyt mennyt tähän kantelukynnyksen nostamiseen ja kertonut yhden tarinan

asia on tärkeä sen vuoksi että nova groupin vaalirahoituksen keräämisessä harrastama toiminta näin vastaisuuden varalta kriminalisoitaisiin

kun olin kyproksella euroopan oikeusasiamiehenä suomen oikeusasiamies lauri lehtimaja kertoi hyvällä englannin kielellä mielenkiintoisen oikeustapauksen ja kaikki olivat hyvin innostuneita

tämä on hyvä uudistus jota voitaisiin vielä äänestyksellä hiukan parantaa

köyhyyden arjessahan on monta kohtaloa mutta ehkä surullisin kohtalo on nyt näillä omaishoitajilla jotka ovat vanhoja ihmisiä ja pienillä tuloilla yrittävät hoitaa vanhaa puolisoaan joka on sairastunut

siihen en voi muuta sanoa kuin sen että se on vähintään samaa tasoa kuin lakivaliokunnan nyt hyväksymä säännös kansanedustajan lahjusrikoksista

oikeastaan silloin kun minä lähdin eurooppaan minä luulin että nyt minä lähden maailman parhaasta oikeusasiamiesjärjestelmästä pois ja tulen tämmöisiin alikehittyneisiin oikeusasiamiesjärjestelmiin

säännökset vaikutusvallan väärinkäytöstä on hyväksytty muun muassa virossa norjassa ja islannissa

hannes manninen kerran korosti että me olemme kaikki valmiit puuttumaan tähän epäkohtaan ja korjaamaan sen

yö kehityksen

minä olisin kysynyt hallitukselta

arvoisa puhemies

korruptio on demokratian vihollinen

miten te ette saaneet tästä esitystä aikaan

se esitys olisi hyödyllinen näille ihmisille ja hyvin hyödyllinen julkiselle taloudelle koska tulevaisuudessa näitä omaishoitajia tulee lisää ja jos he jaksaisivat hoitaa tehtävänsä hyvin niin se olisi kaikille eduksi

ihmiset kantelevat siinä uskossa että he pääsevät oikeuksiinsa lain mukaan

eivät ne ole mitään kummallisia asioita

kuitenkin sitten oikeusasiamiehet ryhtyvät valvottavan kanssa vaihtamaan ajatuksia ehkä sitten moittivat valvottavaa mutta kantelija unohtuu

asiantuntemus ja asenne auttavat korruption vastustamisessa

zyskowiczin kantelun yhteydessä kun hänen ystävänsä sai huomattavan laillisen edun sen vuoksi että hän kanteli ja me pystyimme se ratkaisemaan

siitä tulee pitkä taistelu

mutta se on minusta hyvin olennaista että jos ihminen kantelee ja haluaa päästä oikeuksiinsa niin otetaan malliksi nämä uudet oikeusasiamiesinstituutiot jotka miettivät vaan sitä ja jättävät tämän virkamiehen moittimisen sivuun

täällä salissa on nyt ollut paljon kriittisiä puheenvuoroja ja minullekin on tullut tavattoman paljon erilaisia sähkeitä vähän uhkaaviakin sähkeitä että minun edustajanurani on vaarassa jos en ymmärrä palata järjestykseen

joskus sekin on paikallaan

esimerkiksi jos saa kantelun josta näkee jo ensisilmäyksellä että siinä on puutteita niin lähettää sen sinne virastoon

tai sitten jos siellä on elin joka käsittelee kanteluja niin kuin valvira nyt on niin lähettää kantelun sinne ja pyytää raportin muutaman kuukauden kuluessa

tällä tavalla siis tätä oikeusasiamiesvirasto ei ratkaise

minulla on se tunne että tämä orastava kompromissien löytäminen menee piloille jos me vielä kauan jatkamme tätä keskustelua ja pohdimme kuka esitti ensin ja kuka sopi mitä

sitten yritettäisiin kehittää näitä sosiaaliasiamiehiä ja potilasasiamiehiä ehkä vanhuusvaltuutettua sellaisiksi että he pystyvät ratkaisemaan ihmisten helpompia asioita että niitä ei kaikkia kasata oikeusasiamiehen luo joka aina tekee hyvin juridisen ratkaisun

minusta on nyt vaan olennaista se että jos tämä halutaan ratkaista selonteon muodossa ja se laitetaan jopa pykälään niin silloinhan on kaikki hyvin

esitöissä on pohdittu sitäkin että mentäisiinkö ranskan järjestelmään tähän le mediateur järjestelmään jossa oikeusasiamies joskus neuvottelee viraston ja kansalaisen kanssa että päästäisiin kohtuulliseen tulokseen

niinistö täällä koko ajan jankuttaa tätä parlamentarismin ainutlaatuisuutta niin aikoinaan sosialidemokraatit ja maalaisliitto keskusta kovastikin vastustivat presidentin kansanvaalia koska me haluamme kehittää parlamentarismia siltä pohjalta

silloin kun on kysymys siitä että on rikottu lakia niin sehän ei ole mikään neuvottelu vaan tämmöinen ystävällinen kehotus että korjatkaa asia